ja jos he tulevat suomeen niin jos esimerkiksi ei ole suomen kansalainen voimmeko käännyttää rajalta tässä tilanteessa takaisin henkilön koska hän tuskin tarvitsee suojelua suomessa jos hän on taistellut isisin joukoissa irakissa

edustaja tiilikainen on oikeassa siinä että kotitalousvähennys on vähentänyt olennaisesti harmaata taloutta ja nyt pienet urakat ja myöskin kotona tehtävä työ ne tehdään pääasiassa kuitilla koska se on siinä määrin hyödyllistä

kuitenkin se että asiaa valmistellaan valiokunnassa antaa myöskin käytännössä ulkoasiainvaliokunnalle mahdollisuuden siihen että se voi pyrkiä myöskin sovittelemaan presidentin ja valtioneuvoston kannan välillä

eli ajatus on ollut se että vanhanen on taustalta ohjannut järjestelmän toimintaa ja vaikuttanut siihen että näitä avustuksia jatkuvasti annetaan keskustapuolueelle läheisille tahoille

lisäksi kuitenkin perustuslakivaliokunta täydensi säännöstä että jos on kysymys puolueen ilmoituksesta tai ehdokkaan omasta ilmoituksesta jonka puolue itse maksaa tai ehdokas itse maksaa niin ei tarvitse omaa nimeä laittaa siihen

kaiken kaikkiaan vaikuttavuus ja valvonta ovat erittäin tärkeitä kehitysyhteistyön osalta

onko hallituksen piirissä keskusteltu tästä asiasta

tässä suhteessa on erittäin hyvä että työvoima ja elinkeinoministeri on ottanut hyvin vakavasti koko nuorisotakuuhankkeen ja pyrkii tekemään kaikkensa että siitä tulisi menestys

on hyvä että nyt ollaan hyväksymässä niin sanottua sixpackiä eli talouspolitiikan koordinaatiota koskevaa lainsäädäntöpakettia ja se täytyy saada mahdollisimman nopeasti päätökseen

ja täytyy sanoa hyvänä asiana kuten täällä edustaja brax totesi että syyttäjäpuolella meillä on oikeastaan aika hyvä seurantajärjestelmä sitä on kehitetty mutta tuomioistuinlaitoksessa ei ole oikein vielä kunnon järjestelmää ja se pitäisi saada kyllä aikaan niin että tiedetään että jos jutut viipyvät niin heti selvitetään mistä se johtuu ja sitten asiaan pyritään mahdollisimman nopeasti puuttumaan

jos greenpeace tunkee laivoihin minkäänlaista estelyä ei saa harrastaa

tämän lisäksi että valiokunta muutti tuota äänikynnystä valiokunnassa tehtiin myöskin hylkäysesitys jossa katsottiin että perusteita tällaisen uudistuksen tekemiselle ei ole

valiokunta kiinnittää myöskin huomiota siihen että kuntapalvelujen kustannusseurantaa kehitetään niin että tiedetään kunnissa mitä tietyt palvelut maksavat ja sillä perusteella voidaan tehdä ratkaisuja ja kun tehdään esimerkiksi sote uudistusta on välttämätöntä että eduskunnalle kerrotaan mistä komponenteista ne säästöt muodostuvat kun sote uudistusta tehdään jotta voidaan arvioida sen hyödyllisyys ja kustannuksia säästävä vaikutus

asiaa todellakin käsiteltiin hallitusneuvottelujen talousryhmässä ja siinä yhteydessä hyvin tarkkaan mietittiin sitä mitkä vaikutukset ovat siihen harmaaseen talouteen

jos siinä on ehdokkaan nimi ilmoituksessa niin kuin yleensä vaali ilmoituksessa on selkeästi näkyvillä tai puolueen nimi selkeästi näkyvillä tiedetään että se on puolueen tai ehdokkaan itsensä maksama jos ei ole ketään muuta maksajaa ja tuo nimi on siinä selkeästi esillä

te pelaatte jatkuvasti sillä että jos emme olisi eurossa niin tilanne olisi teidän mielestänne muka parempi

olennaista on myöskin se että tässä on suljettu tiedonanto ulkopuolelle mikä tarkoittaa sitä että hallitus ei voi tulla eduskuntaan omalla kannallaan vaatia että eduskunta äänestää siitä kannasta ja hallituksen luottamuksesta samanaikaisesti ja sen jälkeen pakottaa eduskunnan tietyllä tavalla tiettyyn kantaan vaan voi sanoa että perustuslakivaliokunnan tässä hyväksymä ratkaisu merkitsee aitoa parlamentarismin vahvistamista ja antaa eduskunnalle todellakin sovitteluroolin näissä tilanteissa tai ainakin mahdollisuuden siihen

on erittäin tärkeätä että työmarkkinoilla on saavutettu raamiratkaisu jolla luodaan vakautta työmarkkinoille ja tällä tavalla edesautetaan suomalaisten yritysten toimintakykyä

mutta vastatkaa kysymykseen

voi sanoa että keskusrikospoliisi ei tässä asiassa jättänyt kiveäkään kääntämättä vaan asia on pyritty tutkimaan erittäin huolellisesti siinä suhteessa onko vanhanen jollakin tavalla ohjannut tätä prosessia ja onko hän todellakin ollut tällaisessa rakenteellisessa yhteydessä tähän avustusjärjestelmään

sen lisäksi täytyy todeta että tärkeätä on myöskin se että panostetaan hallituksen toimenpiteillä ja myötävaikutuksella maltillisen palkkaratkaisun syntymiseen

hyvää tässä lisäbudjetissa on myöskin se että nimenomaan koulutukseen panostetaan ja ammatillisen koulutuksen määrärahoja lisätään ja myöskin yritysten toimintaan annetaan lisää rahoitusta koska nimenomaan koulutukseen sijoittamalla tämä yhteiskunta tulee menestymään tulevaisuudessa

tämä lisäys on otettu pois koulutusmäärärahoista mutta tältä osin on ministeri rinteen kanssa sovittu että tuo päivähoito oikeuden rajoittamista koskeva lakiesitys annetaan mahdollisimman pian eduskunnalle minkä jälkeen nuo koulutusmäärärahat voidaan nostaa takaisin aikaisemmalle tasolle

meillä on ollut sama vaalijärjestelmä jo runsas sata vuotta ja tässä ehdotuksessa on se hyvä että ne nykyisen vaalijärjestelmän perusteet säilyvät ja niistä pidetään kiinni eikä tehdä sellaista hyppäystä kuin viime eduskunnassa käsittelyssä olleessa lakiehdotuksessa jossa valitsija välttämättä ei tiedä minnekä tuo paikka jota hän on äänestänyt kaiken kaikkiaan menee

kuten sanottu on suuri asia sadan vuoden jälkeen muuttaa meidän vaalijärjestelmäämme ja eduskunnan täytyy suurella harkinnalla ja selvityksillä miettiä sitä onko tämä uudistus kaiken kaikkiaan tarkoituksenmukainen

myöskin voidaan sanoa että järjestelmä on sosiaalisesti varsin oikeudenmukainen mutta yksi asia josta olen saanut paljon palautetta on yritysten ja yhteisöjen maksamat maksut

jos me katsomme suomen viennin kilpailukykyä suhteessa saksaan ja ruotsiin jotka ovat meille tärkeitä kilpailijamaita niin nimenomaan tässä suhteessa maltillinen palkkaratkaisu on yksi avainkysymyksiä

jos kunnan viranomainen haluaa sosiaalitoimesta tietoja työvoima ja elinkeinotoimistosta niin hän ei näitä tietoja välttämättä saa vaan hän joutuu menemään ely keskukseen sen virkailijan viereen hänen tietokoneellaan yhdessä katsomaan näitä nuoren tietoja

meillä on tämmöisiä tsaristisia perinteitä että asioitten kanssa junnataan ja yritetään selvittää viimeisen päälle kaikki asiat kun nopeus ja tehokkuus olisivat kaikkein tärkeintä

tältä osin hallitus ei pyrkinyt uudelleenkohdentamisella hankkimaan tuota rahoitusta ja tietysti tältä osin täytyy sanoa että kun meillä on kovat ajat edessä niin pitää aina muistaa se että jos menoja lisätään pitäisi myöskin katsoa voidaanko ne lisätä uudelleenkohdentamisella eikä vain aikaisempien menojen päälle lisäämällä

tässä tarkoituksessa valiokunta on hyväksynyt lausuman jossa todetaan että edellytetään että hallitus antaa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamista koskevan lakiesityksen eduskunnalle viimeistään tammikuun alussa jotta eduskunta voi käsitellä ja hyväksyä esityksen hyvissä ajoin ennen ensi vuoden ensimmäisen lisätalousarvion hyväksymistä ja että eduskunta voi tuossa yhteydessä arvioida uudelleen ja lisätä yleissivistävän koulutuksen laatua koskevien hankkeiden rahoitusta

verotilijärjestelmä on erittäin hyvä ja sujuva ja kun se kehittyy se on melkoinen askel eteenpäin verojen maksamisessa ja perinnässä

jos meillä on yrittäjä joka yrittää katsoo televisiota kotona maksaa siitä maksun ja sitten hänellä on oma verstas jossa ei ole televisiota niin kuitenkin hän joutuu maksamaan siinäkin tilanteessa maksun

mutta sen lisäksi panostaa pitää myöskin pk yrityksiin jotta ne uskaltavat mennä kansainvälisille markkinoille ja siihen että meillä syntyy uusia keksintöjä ja uusia tuotteita

se mikä on kuitenkin olennaista on se että tarkoitus on että tämä eduskunnan käsittely on viimesijainen ratkaisu

tässä suhteessa täytyy sanoa että kyllä sekä poliisin työssä että myöskin tuomioistuinlaitosten työssä pitäisi tätä nopeutta painottaa valitettavasti joskus oikeusturvan kustannuksella mutta tärkeätä on se että asiana olisi se että asiat pitää nopeasti saada aikaiseksi

kuitenkin täytyy sanoa että tähän järjestelmään sisältyy tiettyä byrokratiaa ja hyvä esimerkki on se että ei riitä se että määräaikaan mennessä maksaa maksun vaan myöskin ilmoituksen täytyy olla perillä määräaikaan mennessä jotta ei joutuisi maksamaan seuraamusmaksuja sen johdosta

ja myöskin korostamme sitä että on tärkeätä että euroopan unionin kaikki jäsenmaat saataisiin nykyistä paremmin osallistumaan unionin taloustilanteen vakauttamiseen

tältä osin täytyy sanoa että tällainen hallinto on epätarkoituksenmukaista

mitä sen sijaan tulee kaksoisrangaistavuuteen niin ihmisoikeustuomioistuin on ehdottomasti oikeassa siinä että ei voi olla kahta prosessia joissa kummassakin annetaan rangaistukset kaksi eri rangaistusta

ja viennin edistämiseen pitää panostaa riittävästi siten että finpron resurssit ovat riittäviä ja että yritykset uskaltavat vientiponnistusten avulla mennä toisille markkinoille

koko järjestelmän tarkoitushan on se että presidentti ja valtioneuvosto aina sopisivat kaikki asiat niin että ne eivät koskaan tule eduskuntaan

mutta täytyy sanoa että se on myöskin varsin oikeudenmukainen siitä syystä että palkka sinänsä ei vielä heijasta kulutuseroja kansalaisten välillä vaan siinä mitä kulutetaan se elintason ero varsinaisesti näkyy

kun kaikki ovat kehuneet ministeri vapaavuorta täällä niin varmuuden vuoksi minäkin kehun häntä niin ettei jää epäilyä siitä että täällä olisi muka joku joka olisi jollakin tavalla eri mieltä

siitä syystä valtiovarainvaliokunta korostaa erityisesti sitä että on erittäin tärkeätä että tietojärjestelmiä kehitetään ja pidetään huolta siitä että nämä tiedot ovat viranomaisten saatavissa

tässä suhteessa uskon että ympäristöministeriössä on varmasti syytä jatkossa arvioida aika huolellisesti kun asetuksia annetaan että niitten säädösperusta on oikea

se on vahinko mutta tilanne on se että tulot voidaan näyttää eri paikoissa ja sen kontrolloiminen on erittäin hankalaa ja verokilpailu myöskin johtaa tähän lopputulokseen

sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa että tietojärjestelmiä pitää käyttää tehokkaasti mutta meidän pitäisi jossakin vaiheessa alkaa myöskin vähän vakavammin miettiä sitä menemmekö me tietojärjestelmissä yksityisyysohjeissa liian pitkälle koska joissakin tapauksissa alkaa olla sitten sillä tavalla että järjestelmien hyödyntäminen on rajoittunutta siitä syystä että yksityisyydensuojaa korostetaan aivan tarpeettoman paljon

arvoisa puhemies

nythän aikaisemmin lähtökohta oli se että kolmasosa on imfllä kolmasosa komission kautta kaikilla eu jäsenmailla ja kolmasosa euromailla tämä oli kreikan ensimmäisen paketin jakauma

mutta sille ei ole sinänsä mitään estettä etteikö meillä voi olla rikosprosessi jossa annetaan sekä rikosoikeudellinen rangaistus joka tarkoittaa sakkoa tai vankeustuomiota mutta sen lisäksi myöskin siinä yhteydessä voidaan antaa taloudellinen rangaistus

tosiasiassa tämä ratkaisu merkitsee sitä että valtioneuvoston asema keskusteluissa presidentin kanssa vahvistuu koska useimmiten voidaan olettaa että eduskunta asettuu valtioneuvoston kannalle

tämä on erittäin hyvä ehdotus ja on erittäin tärkeätä että teollisuussijoituksen toimialaa laajennetaan ja että voidaan tehdä poikkeustapauksissa sijoituksia

mikä on erittäin hyvä minkä hallitus myöskin tekee on se että kun nämä uudet risteilijäalukset nyt tehdään ranskassa kaksi kappaletta niin perustetaan sinne toimisto jota suomalaiset alihankkijat voivat käyttää hyväksi niin että alihankkijoitten rooli näitten laivojen tuotannossa säilyisi korkealla tasolla

se näkyy euroopassa sillä tavalla että saksassa ja ruotsissa on porvarilliset hallitukset niissä ihmiset ovat töissä hyvinvointi on turvattu

tämä tarkoittaa sitä että uskon että jos me ajattelemme arvoja yksityisyydensuojaa ja sitä saako nuori työtä työpaikkaa toimintaa jolla estetään hänen syrjäytymisensä niin on paljon tärkeämpää se että se työpaikka löytyy kuin että hänen yksityisyydensuojastaan pidetään huolta

kun on tehty kuluttajatutkimuksia on todettu että arvonlisävero on varsin erilainen ja sillä on merkittäviä sosiaalisiakin vaikutuksia

tärkeätä on se että uskallettaisiin ottaa nykyistä enemmän riskiä että kun nähdään että jossakin on mahdollisuus sitä riskiä otettaisiin ja käytettäisiin teollisuuspoliittisia perusteita myöskin tässä sijoitustoiminnassa

lähtökohta siis on se että ministerillä on velvollisuus pidättäytyä esteellisenä käsittelemästä asioita jotka kuuluvat hänen virkavelvollisuuksiinsa

tästähän sovittiin jo kehysriihessä maaliskuussa

meillähän on konfiskaatio muun muassa rikostapauksissa ja kyllä siinä voi olla tällainen veronkorotuksen kaltainen lisäelementti jolla voidaan pitää huolta siitä että rangaistus ei kaiken kaikkiaan alene ja tämä on mahdollista ja tämäntyyppistä ratkaisua suomessakin on syytä varmasti pohtia

mutta minun käsitykseni on se että jos valtioneuvosto katsoo että sillä on vahvat argumentit se on vahvemmilla neuvotteluissa tasavallan presidentin kanssa mutta jos valtioneuvoston argumentit ovat huonot ja presidentti on sitä mieltä että hänen argumenttinsa ovat vahvat silloin presidentillä on varmasti rohkeutta jättää ratkaisu hyväksymättä ja saattaa asia eduskunnan käsiteltäväksi koska jos presidentti voittaa argumenteissa se on myöskin erittäin hankala tilanne istuvalle valtioneuvostolle

sen sijaan ennen finanssikriisin alkua meillä olivat sosialistihallitukset kreikassa espanjassa ja portugalissa ja näissä maissa hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole kovin hyvin turvattu

tähän ilmoitukseen luotetaan tosin valtiontalouden tarkastusvirastolla on aina mahdollisuus tehdä pistokokeita ja katsoa pitääkö tuo ilmoitus tältä osin paikkansa

valtiovarainministeri urpilainen on oikein todennut että tuo uudelleenarviointi tehdään ensi maaliskuussa pidettävässä kehysriihessä ja on erittäin myönteistä se että valtiovarainvaliokunnan ja valtiovarainministerin kesken on sovittu että myöskin valtiovarainvaliokunta osallistuu sen arviointiin millä tavalla nuo sopeuttamistoimenpiteet pitäisi tehdä ja minnekä ne pitäisi kohdistaa ja että lähtökohtana pitäisi olla se että ei tehdä vain juustohöyläleikkauksia vaan pyritään tekemään rakenteellisia uudistuksia

ja tärkeätä on se että neuvottelisimme muiden eu jäsenmaiden kanssa erityisesti britannian kanssa mutta myöskin muitten kanssa että he ottaisivat enemmän vastuuta silloin kun näihin toimenpiteisiin pitää ryhtyä

valmistelu on kestänyt kauan mutta se on ollut varsin avointa ja esitys on nyt lausuntokierroksella ja kaikilla asianosatahoilla on esitys ollut tiedossa ja ne elementit jotka tässä saattaisivat muuttua

valiokunta on tehnyt muutoksia jotka erityisesti edistävät työllisyyttä ja vientiä ja jättää tämän mietintönsä eduskunnan hyväksyttäväksi

päivästä ja teemailtojen kannettava yhteinen kesä oli

kun meillä suomessa ilmapiiri yrittäjyydelle tänä päivänä ei ole välttämättä kovin hyvä niin on tärkeätä että ilmapiirin parantamiseen panostetaan ja että poliittinen viestintä myöskin olisi sellaista että todetaan että arvostetaan yrittäjyyttä ja sitä että luodaan työpaikkoja

jälkikäteisen arvion perusteella voidaan todeta että vanhasen olisi pitänyt ymmärtää päätöksentekoon osallistumisensa luovan tilanteen jossa luottamus hänen puolueettomuuteensa vaarantuu

ensiksi haluan kiittää maatalousvaliokuntaa ja puheenjohtaja leppää siitä hyvästä yhteistyöstä mikä tässä asiassa on ollut maatalousvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan välillä

ja aidosti meillä on tarvetta esimerkiksi uudenmaan jakamiseen mutta meille saattaa tulla esimerkiksi satakunnan osalta tilanteita joissa on tarvetta tehdä yhdistämisiä myöskin vaalipiirien osalta

mitä tulee edustaja soinin väitteeseen siitä että me olemme kiinnostuneita pienomistajista kokoomus arvostaa sitä että jokainen hankkii itselleen oman asunnon säästää sitä varten ja asuu omassa mökissään se on meille erittäin tärkeätä mutta suomessa kiinteistövero on kansainvälisesti katsottuna erittäin maltillinen se meidän kaikkien pitää ymmärtää ja siitä syystä se että yritetään kiinteistöveroja saada eurooppalaiselle tasolle on sinänsä lähtökohtaisesti perusteltua

miksi on tärkeätä että yksilön oikeusasemaan luonnollisesti vaikuttavat seikat säädetään lailla on se demokraattinen menettely joka yhteiskunnassa on

tähän mennessä jo saatettiin havaita se että kun puolueet järjestävät tilaisuuksia ryhmäkokouksia puolueitten puoluekokouksia niin kunnat ovat jo kyselleet minkälaista vieraanvaraisuutta puolue saa ylipäätänsä tarjota koska nyt kielletään puolueelta ja ehdokkaalta valtion ja valtionyhtiöiden ja kuntien tuki

eli viranomaisten on saatava välttämättömät tiedot toimintansa kannalta mutta pitää pitää huolta siitä että näitä tietoja saavat vain ne jotka niitä tarvitsevat ja että niitä käytetään vain niihin tarkoituksiin joihin niitä pitäisi käyttää

yhteenvedonomaisesti valtiovarainvaliokunta toteaa lopuksi tässä mietinnössään että kun hallitus miettii sitä lähdetäänkö joihinkin toimenpiteisiin niin aina pitää pitää huolta siitä että todetaan että nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä euroalueen vakauden turvaamiseksi myöskin pidetään huolta siitä että ne joita autetaan puuttuvat ongelman syihin välittömästi ja myöskin panevat päätökset täytäntöön ja että nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä suomen omien taloudellisten etujen suojaamiseksi

siinä mikä on sosiaalisesti vastuullista ja välttämätöntä kulutusta on alhainen verotaso ja siihen mikä on luksuskulutusta kohdistuu korkea verotaso ja voidaan harkita myös kiinalaisia de luxe veroja tässä suhteessa

nimittäin silloin kun hallituksen esitys annetaan eduskunnalle se tulee kaikille julkiseksi sitä käsitellään eduskunnassa tosin suljetussa valiokunnan istunnossa mutta joka tapauksessa asiantuntijoita kuullaan ja tällainen demokraattinen avoin menettely turvaa sen että kaikki seikat tulevat tasapuolisesti harkituiksi ja voidaan luottaa siihen että lainsäädäntö on asianmukaista

kun edustaja tiilikainen täällä väitti ja vaati että pitää antaa tukea ja kun hän aina vaatii vain tukea ja tukea rahaa yrityksille niin joka tapauksessa tilanne on se että yhteiskunta tukee nimenomaan työntekijöitä ja työllistämistä jo tänä päivänä

eli tässä suhteessa voidaan sanoa että uudistus vahvistaa valtioneuvostoa jonkin verran mutta joka tapauksessa se merkitsee sitä että paine sovun löytämiseen näiden kahden osapuolen välillä on erittäin suuri

tässä on myöskin merkitystä sillä että aikoinaan yritysverotusta uudistettiin ja pidettiin huolta siitä että yritysten kannattaa kerätä omaa pääomaa ja sillä tavalla pitää huolta vakavaraisuudestaan

arvoisa puhemies

kuten edustaja viitanen täällä sanoi tämä kompensoidaan kaikkein pienituloisimmille koska meillä on indeksitarkistukset kaikkiin sosiaalitukiin ja tältä osin nyt tehdään vielä aikaistettuna eläkkeitten osalta nämä kompensaatiot joten tältä osin tilanne on pienituloisten osalta varsin hyvin hallinnassa

niitä ovat cleantech tuotteet lääketieteellinen teknologia ohjelmistot ja pelit sekä kaivannaisteollisuuteen liittyvä jatkojalostustuotanto ja myöskin robotisaatio

tältä osin täällä oli vähäinen vieraanvaraisuus hallituksen esityksessä ja perustuslakivaliokunta on täsmentänyt sitä sillä tavalla että puolueen tilaisuuksiin voidaan kyllä antaa tällaista ruokatarjoiluakin juomineen ja pieniä lahjoja ja ehdokkaan kampanjaan voidaan antaa kahvitarjoilua ja pieniä lahjoja

meillä tosiaan kuten perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja totesi ei ole perustuslaissa säännöstä joka antaisi ministerille oikeuden keskeyttää tehtävänsä hoitamisen

tätä ennen haluan vielä todeta sen että vanhasen osalta voitiin todeta että hän ei esitutkinnan jälkeenkään mieltänyt sellaisen seurauksen syntymistä todennäköiseksi että häntä pidettäisiin esteellisenä päätöksenteossa niin kuin häntä tällä hetkellä pidetäänkin

tärkeätä kokoomukselle on myöskin se että oman asunnon kiinteistövero on huomattavasti alhaisempi kuin sen maapohjan verotus

arvoisa puhemies

veropoliittisestihan tämä ehdotus on täysin mahdoton voi sanoa